tässä keskusteltiin siitä miten eri ministeriöt voisivat lyödä kättä toistensa kanssa

kun ympäristöministeriöllä on ollut selkeä keskeinen osuus suomalaisen ympäristönsuojelun ja yhteistyön näkökulmasta ympäri maailmaa niin katson että missään tapauksessa ei voi olla tilanne sellainen että ympäristöministeriö lakkautuu

kautta aikojen on ollut vallalla sellainen keskustelu että maataloutta puolustavat henkilöt ovat nähneet ympäristöministeriön toiminnan hankaloittavana asiana heidän näkökulmastaan ja se on kyllä sellainen asia jota täytyy varoa että nämä kaksi ministeriötä ikään kuin olisivat toistensa tonteilla

täytyy ajatella niin että nämä kaksi ministeriötä tekevät tulevaisuudessa entistä enemmän yhteistyötä ja hakevat yhteisiä näkemyksiä ja tukevat toinen toisiaan mutta ehdottomasti me tarvitsemme oman ympäristöministeriön

nuorisotakuun keskeinen edellytys on se että meidän peruskoulutus onnistuu tehtävässään ja sen takia on harmillista että sieltä leikatut rahat ovat meillä edelleen käsittelyssä

henkilökohtaisesti en näe kauhean järkevänä päivähoito oikeuden rajoittamista

olen siviiliammatiltani erityistason perheterapeutti ja siltä ammattisaralta voin kyllä sanoa että päivähoito oikeus on erittäin monelle lapselle ja perheelle ollut arjen elämisen turva

siinä mielessä minä näen ongelmaisena sen että matalan kynnyksen sosiaalipalvelu mitä päivähoitopalvelut ovat karsiutuisi osalta ryhmistä pois

siinä mielessä on hankalaa että tämä rahan palauttaminen on sidottu tähän päivähoito oikeuden rajoittamiseen

se kuulostaa ihan hyvältä että rikosseuraamustilanne olisi se että ihmiset voisivat suorittaa suurimman osan tuomioista avovankiloissa mutta se tuntuu kummalliselta että nyt ensimmäisenä puhutaan siitä että vankiloita ollaan lakkauttamassa

minun käsitykseni mukaan meidän avovankilaverkostomme ei ole siinä kunnossa että se pystyisi ottamaan semmoista määrää vankeja vastaan ja pystyisi suoriutumaan siitä tehtävästä

toinen on sitten se että kun on kyse esimerkiksi itä suomessa työpaikoista niin on kyse myös siitä että jos vangit ovat sitten jossakin muuallapäin suomea niin tulee pitkät matkat etäisyydet omaisiin ja tavallaan se kotouttaminen takaisin vankilatuomion jälkeen on entistä vaikeampaa pitkästä matkasta

minä toivoisin nyt että ministeri istuisi tämän päälle kaikin puolin rauhallisella mielellä ja miettisi mikä tässä on todella viisasta eikä tehtäisi sellaisia ratkaisuja jotka tuovat vaikeuksia sitten tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

edellä mainitun huomion johdosta hallitusta on markkinoitu sosiaalisesti oikeudenmukaisempana kuin demarihallitukset ja muun muassa valtiovarainministeriö on vuolaasti kertonut rakastavansa hyvinvointivaltiota

budjettiin jää pahoja puutteita lapsiperheiden työttömien ja eläkeläisten kannalta sekä kaikkien niiden jotka eniten tarvitsevat peruspalveluita apua ja huolenpitoa

tästä syystä olemme sdpn ryhmän vastalauseessa lisänneet parannuksia juuri näille ryhmille

toivoisin että jatkossa tämä pääluokka saisi sellaisen ajan käsittelylleen että tavalliset ihmiset voisivat seurata sitä valveilla ollessa kids

me jokainen tiedämme että ammattiyhdistysliikkeellä on tietty keinovalikoima käytössään silloin kun se haluaa painostaa vastapuolta

sinällään minusta on oikeastaan aika naiivia nyt tätä asiaa pyörittää

kyse on nyt siitä että työmarkkinajärjestöt tulivat auttamaan hallitusta siinä että joku järki tulisi tähän keskusteluun ja näiden asioiden hoitamiseen

arvoisa puhemies

suomessa on oikeus vapaasti liikkua ja valita asuinkuntansa tosin sitä ohjaavat kyllä aika pitkälle opiskelupaikat ja työpaikat

siinä mielessä tämä vuokra asuntojen tarve kasautuu suurempiin kaupunkeihin ja keskuksiin eikä siinä ole kyse mistään keskittämisestä vaan yksinkertaisesti ihmiset valitsevat asumisensa eri elämäntarpeittensa näkökulmasta

tulevaisuudessa lähdetään siitä että vuokra asunnot olisivat halvempia ja lähinnä uudet vuokra asunnot

minkälainen aikataulu nyt näyttäisi olevan sillä että näitä halvempia vuokra asuntoja olisi todella tarjolla

ja mitä tapahtuu sitten siinä tilanteessa että on olemassa uusia vuokra asuntoja joissa on kohtuuhintainen vuokra mutta myös samanaikaisesti vanhaa kantaa jotka sitten taas ovat kalliimpia johtuen siitä että rakennuskustannukset ovat aikoinaan olleet kalliimmat

millä tavalla näitä asioita jotenkin yhteen sovitetaan ja kuinka nopeasti tämä vuokra asuntopuute on korjaantumassa

arvoisa puhemies

täällä on käytetty pitkin päivää monia puheenvuoroja ja monissa puheenvuoroissa on tullut kehumista hallituksen talouspolitiikasta

se uskottavuus kyllä muuttuu kun on kuunnellut valtiovaroissa esimerkiksi kunta ja terveysjaostossa sosiaali ja terveysministeriön asiantuntijoita plus muita asiantuntijoita joita jaosto kuulee

siellä on erityisen huutava pula rahoista

erityisesti kun keskustellaan lasten ja nuorten palveluista ne ovat varsin retuperällä monessa kunnassa

lapset eivät pääse hoitoon raskaaseen psykiatriaan puhumattakaan että heillä olisi avopalveluita

tämän vuoden alusta lastensuojelulaki astui voimaan ja nyt me tiedämme että on monia kuntia helsinki mukaan lukien joissa ei ole päteviä sosiaalityöntekijöitä läheskään riittävästi eli lastensuojelun tilanne on todella huono

tulonsiirrot joita matti vanhasen hallitus on tehnyt ovat varsin pieniä kun niitä vertaa siihen että maksut ovat nousseet esimerkiksi terveyskeskus ja palvelumaksut vuokrat ovat kohonneet ja kaikki ne asiat jotka ihmisten normaalielämään liittyvät maksavat yhä enemmän

poliisien toiminnan riittävyydestä on paljon käyty keskustelua ja poliisijohtaja paatero on esittänyt kyläpoliisikäytännön käyttöönottoa

näettekö todella että tällainen kyläpoliisitoiminta olisi ratkaisu niihin haasteisiin joita nyt kentällä koetaan poliisien toiminnassa

elikkä itse tietysti sosiaalipoliitikkona ajattelen että matti vanhasen hallituksella on oikea suunta mutta toiminta tavattoman hidasta ja jotenkin huonosti kohdennettua

tuen ministerin ajatusta parlamentaarisen työryhmän perustamisesta sisäisen turvallisuuden ikään kuin kartoittamisessa ja vahvistamisessa koska tosiasia on se että sisältä tulevat uhkat voivat olla joskus paljon hankalampia ja monimutkaisempia kuin ulkoa tulevat ja siinä mielessä on tärkeää tähänkin asiaan paneutua myös laajalla rintamalla

erityisesti olisin odottanut että jokelan ja kauhajoen tapahtumien jälkeen olisi hallituksella ollut otetta enemmän lasten ja nuorten palvelujen järjestämiseen siellä oppilashuollon vahvistamiseen opinto ohjauksen riittävästä määrästä huolehtimiseen

jotenkin tuntuu siltä että on menty kovien arvojen tahdissa tässä ensi vuoden budjetissa ja siellä on paljon puutteita jotka olisi ollut mahdollisuus korjata mutta sitä sosiaalisempaa matti vanhasen hallituksen otetta kyllä tässä odottelen itsekin kieli pitkällä

valtiovarat ovat tehneet omalta osaltaan joitakin lisäyksiä myös sosiaali ja terveydenhuoltoon mutta selvästi se on vielä riittämätöntä ja toivoisin että eduskunnassa kansanedustajilla olisi tämmöistä myötätuntoa myös opposition esityksiä kohtaan

arvoisa puhemies

ministeri kertoikin sen että vastaanottokeskuksia on pystytty lakkauttamaan ja sillä tavalla turvapaikan saaneet ihmiset ovat voineet siirtyä kuntiin

täällä on vaadittu vielä lisää vastaanottokeskusten lakkauttamista mutta ajattelen niin että tässä kannattaa kyllä maltilla edetä

viime vuodenvaihteessa eduskunta lisäsi kunnille rahaa nimenomaan siihen että ne voisivat ottaa turvapaikan saaneita ihmisiä vastaan

nyt kysymys kuuluu miten valmiita kunnat ovat todella ottamaan vastaan näitä turvapaikan saaneita ihmisiä

täytyy kuitenkin lähteä siitä että näille ihmisille olisi sellaiset asumisolosuhteet joissa he voisivat helposti sopeutua ja mukautua siihen olemassa olevaan ympäristöön ja että kunnalla olisi kaikki muutkin valmiudet kohdallaan

kysyisin ministeriltä

mikä käsitys teillä on mikä se kuntien valmiustila on todella ottaa vastaan turvapaikan saaneita ihmisiä

kysyisin millä perusteella tämä vähennys on nyt tehty tai sitä ei ole jätetty pohjiin elämään

itse olin naisten valmiusliiton kurssia katsomassa pohjois savossa keväällä ja täytyy sanoa että se toiminta on kyllä sellaista mitä tähän maahan tarvitaan nimenomaan vapaaehtoisjärjestöjen toimintana ja sillä tavalla että mahdollisimman moni pääsisi mukaan maanpuolustustyöhön myös vapaaehtoisuuden pohjalta

arvoisa puhemies

valiokunta korostaa että oikeusministeriön voimavaroja on vahvistettava pysyväisluonteisesti jotta perustuslakiin ja suomen kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin liittyvän osaamisen jatkuvuus voidaan turvata

hovioikeuksista ovat pahiten ruuhkautuneet rovaniemen ja turun hovioikeudet

sitten rangaistusten täytäntöönpanosta

rangaistusten täytäntöönpanoon osoitetut resurssit ovat pitkään olleet alimitoitettuja ja tilannetta on korjattu useina vuosina lisäbudjeteilla

lisäksi vankiloista maksettavat vuokrat vievät huomattavan osan toimintamenomäärärahoista näin siitä huolimatta että osa laitoskannasta on todella huonokuntoista

valiokunnan saaman selvityksen mukaan rikosseuraamusalan tuottavuusohjelman toteuttaminen ja annetuissa menokehyksissä pysyminen eivät onnistu nykyisillä keinoilla esimerkiksi virkojen täyttämättä jättämisellä tai erilaisten korjausten lykkäämisellä

valiokunta korostaa että näissä ratkaisuissa on kiinnitettävä huomiota toimintojen tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen sekä siihen että laitoskanta säilyy alueellisesti riittävän kattavana ja erityisen tärkeää on tietenkin huolehtia henkilöstön aseman turvaamisesta

valiokunnan mielestä on myös kiinnitettävä erityistä huomiota siihen että vankiluvun alenemista ja vankien avolaitossijoitusten lisäämistä koskevat tavoitteet ovat realistisella pohjalla

on niin ikään perusteltua arvioida vielä uudelleen voidaanko henkilökuntaa vähentää tuottavuusohjelman mukaisesti vaarantamatta vankeuslain mukaisia tavoitteita

valiokunta kiinnittää vielä huomiota vankien terveydenhoidon haasteisiin

noin puolella tutkittavista on alkoholiriippuvuus ja kahdella kolmasosalla jokin muu päihdekäyttödiagnoosi

nyt kysyisin työministeriltä oletteko ehtineet jo miettiä opetusministeriön sosiaali ja terveysministeriön ja työministeriön kesken mitkä ovat ne yhteiset toimenpiteet joilla nuoria lapsia ja perheitä voidaan tukea jo paljon aikaisemmin kuin vasta siinä vaiheessa kun he lopettavat esimerkiksi peruskoulun ja miettivät mihinkä mennä eikä ole oikeastaan omaa semmoista ymmärrystä ja tietoakaan mihinkä ne resurssit riittäisivät

me tarvitsemme sinne oppilas koulu ja terveydenhuoltoon lisäresursseja mutta varmasti tarvitaan paljon muita toimenpiteitä joilla pystytään auttamaan sitä työllistymistä sitten kun lapset ja nuoret kasvavat elikkä ministeriöitten välistä poikkihallinnollista yhteistyötä tarvitaan huomattavasti enemmän kuin tähän asti

nato kantaan hallituksen linjaus on ihan selkeä hallitusohjelmassa että natoa ei kannata tässä pohdiskella

meille nato jäsenyys on selvä ei

yleinen asevelvollisuus on sellainen asia jota ehdottomasti kannatamme enkä näe mahdollisuutta että sitä kautta saisimme säästöjä että siirtyisimme palkka armeijaan tai sitten valikoivaan asevelvollisuuteen

arvoisa puhemies

kun on lukenut valtiovarainvaliokunnan mietinnön ja kuunnellut puheita tässä salissa niin ei ole epäselvyyttä mitkä ovat oikeusministeriön hallinnonalan puutteet ja puuttuu oikeastaan vain rahaa niitten korjaamiseen

erityisen resurssi intensiivistä on monimutkaisten talousrikosasioiden selvittäminen sekä esitutkinta että syyteharkintavaiheessa

talousrikosten osuus kaikkein vaativimmista rikosasioista on huomattavan suuri ja talousrikollisuus aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia vahinkoja sekä horjuttaa yleistä luottamusta niin elinkeinoelämään kuin hallintoon ja oikeuslaitokseen

rangaistuksen täytäntöönpanon toimintamenoista uudehko vankeuslaki edellyttää että jokaiselle vangille laaditaan yksilöllinen suunnitelma rangaistusajan suorittamista vapauttamista ja ehdonalaista vapautta varten

vangit ovat vankilaan tullessa yhä huonompikuntoisia

vankeinhoidon resurssien puute on johtanut siihen että vain noin kolmannekselle vangeista tehdään tulotarkastus terveydentilan ja työkyvyn selvittämiseksi

suomi on saanut kansainväliseltä ihmisoikeuselimeltä useita huomautuksia asiasta

arvoisa herra puhemies

esitämme vaihtoehdossamme parannuksia jotka liittyvät oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustoiminnan kehittämiseen pahimmin ruuhkautuneiden käräjäoikeuksien tukemiseen talousrikosten selvittämiseen sekä vankeinhoitopalvelujen kehittämiseen ja vankilatilojen peruskorjaukseen

työttömyyden lisääntyminen ja hallituksen rikkaimpia suosiva veropolitiikka ovat osaltaan lisänneet tuloeroja köyhyyttä ja syrjäytymistä

puhemies

määrärahat toiminnan tehostamiseksi ja parempaa säädösvalmistelua tukevan tiedon tuottamiseksi ovat kuitenkin jääneet puuttumaan jokaisesta tämän hallituksen talousarvioesityksestä

koska kyseessä on rikollisuuden ennaltaehkäisyn ja koko oikeuspoliittisen kokonaisuuden kannalta erittäin tärkeä asia ehdotamme että oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminnan turvaamiseksi lisätään miljoona euroa

talousrikosten osuus kaikkein vaativimmista rikosasioista on huomattavan suuri ja talousrikollisuus aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia vahinkoja

toki on niin että syyttäjät varmaan nyt tälläkin määrärahalisäyksellä minkä eduskunta tekee pääluokkaan saavat paljon aikaiseksi ensi vuonna

ja tämähän käytännössä nyt tarkoittaa silloin sitä että kun syyttäjät pystyvät toimimaan täydemmällä teholla tai vahvemmin kuin tähän asti niin se poikii tietysti sitten asioita käräjäoikeuksiin ja oikeuslaitoksiin

valiokuntakin on todennut täällä että tuomioistuinlaitoksen määrärahatilanne on kuitenkin jatkossakin erittäin kireä eikä yllättäviin lisäresurssitarpeisiin voida reagoida riittävästi

eli tämä käytännössä kyllä nyt sitten tarkoittaa sitä että täällä salissa täytyy olla tavattoman tarkkana ja vaatia tavallaan hallitusta myös pitämään huolta siitä että koko oikeuslaitoksen toimintaedellytykset turvataan sitten kaikissa portaissa

nyt ei oikeastaan riitä pelkästään se että syyttäjäpuolta vahvistetaan ja siitä puolesta pidetään huolta vaan täytyy nyt sitten katsoa koko oikeuslaitosta yhtenä kokonaisuutena jotta sitten asiat menisivät alusta loppuun sujuvasti ja ihmiset saisivat sitä oikeutta mikä heille kuuluu

arvoisa herra puhemies

kunnat ja valtio ovat osa samaa julkisen talouden kokonaisuutta

tässä kokonaisuudessa kunnat ovat yleisesti heikommassa asemassa kuntien ollessa valtiota pienempiä yksiköitä ja erityisesti lamatilanteessa kuntien haavoittuvuus lisääntyy

valtiolla tulee olla vastuu kokonaisuuden toimivuudesta siitä että riippumatta kotikunnasta tai varakkuudesta kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus hyvinvointiin

oikeistohallituksen johdolla valtio ei nyt kanna vastuutaan

vaikka virheitä olisi tullutkin tehtyä niin on kohtuutonta jos tästä syystä ihmiset eri puolilla suomea joutuvat laman tullen aivan eriarvoiseen asemaan

kunnasta riippuen puhutaan ammattikoulun tai peruskoulun opettajista tai esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon työntekijöistä mikä automaattisesti tarkoittaa sitä että laadun ja saatavuuden heikkenemisestä on kyse silloin kun lomautetaan

puhemies